puhemies

yritysvastuu tulisi määritellä kehityspoliittiseksi kärkialueeksi ja eun tekemissä kauppasopimuksissa ihmisoi keuksia ja kestävää kehitystä koskevien kirjausten tulisi olla yhä vahvemmassa asemassa

arvoisa puhemies

jos me haluamme noudattaa omia painopisteitämme tulisi niin kotimaan kuin eun tasolla tehdä kunnianhimoisempaa ilmasto ja energiapolitiikkaa sekä kaikessa suomen tekemässä kehitysyhteistyössä huomioida maapallon ekologisen kantokyvyn rajallisuus

meillä on vasemmistoliitossa säännöt yhteiset pelisäännöt siitä miten me olemme päättäneet yhteisesti puolueessa toimia ja niiden sääntöjen noudattamista me odotamme kaikilta toisin kuin perussuomalaiset joitten riveissä voi saada rasismista syytteen ja siltikään ei puolella yhtä

arvoisa puhemies

selonteko sivuuttaa sen kysymyksen pitäisikö maassa riittävän pitkään asuneille veronsa suomeen maksaville myöntää ainakin äänioikeus jollei peräti vaalikelpoisuutta kaikissa vaaleissa eikä vain kunnallisvaaleissa

tällä hetkellä monet suuryritykset ryöstävät luonnonvaroiltaan rikkaita kehitysmaita jotka korruption ja yhteiskunnallisen tilansa takia eivät osaa ja pysty suojelemaan kansalaistensa etua

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toivoo että suomalainen kehitysyhteistyö tulisi jatkossa entistä enemmän keskittymään siihen että tukemamme maat saavat rakennettua verotusjärjestelmän joka mahdollistaa heille oman yhteiskunnan ja sen tarvitsemien palveluiden kehittämisen

arvoisa puhemies

monissa maissa kansalaisyhteiskunnan toimitila on kuitenkin heikentynyt merkittävästi mikä vaikuttaa yhteiskuntien avoimuuteen ja demokratian edistämiseen

kuten selonteko hyvin toteaa kysymys on pitkälle suhtautumisesta osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseen

olisin ollut kiinnostunut kuulemaan ministerin näkemyksen siitä mikä meidän positiomme siinä on ja kuinka me pystymme varmistamaan sen koska olen tänä vuonna osallistunut muun muassa arktisen neuvoston kokoukseen ja nämä uudet laivaväylät mitkä siellä aukeavat kiinnostavat jo globaalisti

kuten täällä monista hyvistä aiemmista puheenvuoroista on käynyt ilmi mitään pakkoa eu lainsäädännön puolelta nyt esitetylle metsähallituksen uudelleenorganisoinnille ei ole

jotta suomi jatkossakin toimisi vaikuttavana kestävän kehityksen toimijana on meidän sitouduttava vakaaseen rahoitukseen ja luotava poliittisille painopisteillemme konkreettisia tavoitteita

ainoastaan näin pystymme johdonmukaisesti edistämään yhteiskunnallista kehitystä ja kehittämään oman kehitysyhteistyömme vaikuttavuutta

nämä ovat kaikki kannatettavia määreitä ja kun nyt näitä toimilupia ja koko korkeakouluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena näin voidaan taata laadukkaat koulutuspalvelut koko suomessa

arvoisa puhemies

minä olen aivan ihmeissäni

jos edustaja pekkarinen menetelmä sinänsä vakausväline on teidän mielestänne kannatettava mutta sen keinot ja se tapa miten me käytämme niitä ovat väärät niin mikä on se vaihtoehto mitä te tarjoatte

mutta mitä tähän valiokunnan lausumaan koulutusviennistä tulee valiokunnan vasemmistolaiset edustajat eivät ole tämän kautta missään nimessä avaamassa ovea lukukausimaksuille vaan maksuton opiskelu on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus taatessaan kaikille meille yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja tästä me emme ole valmiita luopumaan

näitten faktojen valossa meidän pitää tehdä kaikki mitä me voimme minimoidaksemme sen negatiivisen vaikutuksen joka tällä on suomalaisiin ja suomalaiselle taloudelle

arvoisa puhemies

kyse on hirveän vakavasta asiasta koska vapaaehtoistyö missä tahansa yhdistyksessä voi nyt johtaa työttömyyspäivärahan menettämiseen ja pahimmillaan se käytännössä rajoittaa kansalaisten perustuslaillista yhdistymisvapautta

miten hallitus varmistaa että työttömyysturvaa ei tehdä ehdolliseksi kieltäytymiselle normaalista yhdistystoiminnasta ja kuntoa ylläpitävästä vapaaehtoistyöstä vaan päinvastoin miten te keskukset pystyisivät kannustamaan työttömiä oma aloitteiseen aktiivisuuteen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

taistelu piratismia vastaan on totta kai tärkeätä mutta tämän sopimuksen valmistelu ja vaikutukset ovat herättäneet paljon huolta ja kysymyksiä kansalaisissa niin suomessa kuin ympäri maailmaa

sopimusta kuvaa aika hyvin se että sopimuksen raportoija europarlamentille irtisanoutui tehtävästään protestina valmistelun salailulle ja eu komissio keskeytti sopimuksen vahvistamisen selvittääkseen rikkooko sopimus eu kansalaisten perusoikeuksia

nämä leikkaukset ovat niin mittavia että ne vaikuttavat oppilaitosten turvallisuuteen ne vaikuttavat opettajien mahdollisuuteen ne vaikuttavat siihen mitä me olemme pitäneet meidän hyvinvointiyhteiskunnan peruskivenä

käydäkseen läpi tarvittavan energiauudistuksen suomen on samalla panostettava energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen sekä kasvatettava merkittävästi cleantech alaa

arvoisa puhemies

merkittäviä toimenpiteitä on tehtävä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla etenkin energian tuotannossa ja kulutuksessa mutta myös liikenteessä rakentamisessa ja asumisessa puhumattakaan maa ja metsätaloudesta

meidän on korvattava fossiiliset liikennepolttoaineet kehittyneillä biopohjaisilla polttoaineilla joiden raaka aineina tulee käyttää erityisesti kotimaista metsä ja peltobiomassaa jätteitä ja teollisuuden sivuvirtoja

suurin ongelma tässä lukujen lisäksi on todella se että valiokunnalla ei ole ollut mahdollisuutta saada semmoisia tietoja niitä ei ole saatavilla joilla me voisimme analysoida mikä on näitten kaikkien ratkaisujen kokonaisvaikutus koulutuksen laatuun ja saatavuuteen ja tässä tilanteessa esitetty väliaikaisten säästöjen muuttaminen pysyviksi on hyvin harkitsematonta ja lyhytnäköistä

turve on siirtymäajan vaihtoehto jonka hyvät puolet liittyvät sen kotimaisuuteen ja siihen että turve vähentää ulkomailta tuodun kivihiilen käyttöä

silloiset leikkaukset peruspalveluista ja hyvinvoinnista ovat kasvattaneet suomalaisten terveys ja hyvinvointieroja ja mahdollistaneet monisukupolvisen syrjäytymiskehityksen

päästöiltään arvoisa pääministeri se kuitenkaan ei ole kivihiiltä parempi

kyllä me pelaamme aikamoista uhkapeliä kun me kestävyysvajeen nimissä leikkaamme näin massiivisesti koulutuksesta joka on meidän hyvinvointimme kulmakivi

suot on kartoitettu turvetuotanto ohjattu jo ojitetuille luontoarvoltaan vähemmän arvokkaille soille vesiensuojeluun kiinnitetty huomiota ja soiden ennallistamista tehty

arvoisa puhemies

pahimmillaanhan me nakerramme sitä pohjaa ja osaamista jonka tulisi kantaa meitä tulevaisuudessa jonka pitäisi rakentaa suomesta tulevaisuudessa yhteiskunta jossa me selviämme meidän kestävyysvajeestamme ja muista

hyvä että sopimusta arvioidaan uudelleen mutta miten te ministerinä ja sopimuksen hyvin tuntevana vastaatte kansalaisten huoleen siitä miten tämä vaikuttaa oi keusturvaan ja sananvapauteen

siksi talouden tasapainoa on tarkasteltava pidemmällä aikavälillä ja kaikissa toimissa tulee ottaa huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja turvata hyvinvointiyhteiskunnan edellytykset

silti tavoitteena on oltava että turpeen käytöstä pitkällä aikavälillä luovutaan jotta voimme pysyä päästövähennystavoitteissamme

nyt heikentämällä opetuksen laatua osaamisen tasoa heikentämällä opetuksen saatavuutta me nakerramme sitä pohjaa jolle meidän hyvinvointimme tulisi jatkossa rakentua

on esitetty huolta siitä että tullilla on oikeus takavarikoida tietotekniikkaa on esitetty huolta siitä että tämä vaikuttaa kehitysmaiden mahdollisuuksiin käyttää edullisempia rinnakkaislääkkeitä

arvoisa puhemies

tarttuakseen kunnolla tähän tulevaisuuden alaan tarvitaan herätystä kotimaisten yritysten parissa puhtaan teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin ja valtion tulisi varautua auttamaan referenssilaitosten ja laitteiden aikaansaamisessa

huoli valtiontaloudesta on taustalla mutta koulutuksessa ei voida tehdä vain euromääräisiä leikkauksia vaan ne leikkaukset täytyy tehdä tarkalla analyysillä siitä miten ne vaikuttavat koulutuksen sisältöön

viimeksi eun rahoituskehyksistä päätettäessä pääministeri toisti moneen kertaan että suomen maksuosuus perustuu muun muassa siihen että taloutemme on kuitenkin vakaalla pohjalla

kunnat eivät missään nimessä tule pystymään kompensoimaan näitä leikkauksia kun tiedetään että myös kunnat ovat joutuneet osallistumaan säästötalkoisiin jotka sinänsä ovat aivan todelliset

hajautettu energiatuotanto ja energiaosuuskunnat voivat pienentää huoltovarmuuteen liittyviä riskejä ja ovat väyliä tuoda lisää uusiutuvia energiamuotoja markkinoille

arvoisa puhemies

suomen energiakäänteessä tulisi panostaa jo mainittuihin älykkäisiin sähköverkkoihin ja joukkoliikenneinvestointeihin sekä energiatehokkaaseen rakentamiseen